myös erittäin tärkeää on se että erilaiset oikeudelliset kysymykset saadaan käsiteltyä kohtuullisessa ajassa ihan juttutyypistä riippumatta

kansalaisille on yllättävän tärkeää se että heidän pienikin juttunsa jopa pieni riita pyykinpesukoneen ostoriita saadaan käsiteltyä vaikkapa kuluttajariitalautakunnassa ja ihminen saa ratkaisun omaan asiaansa

pelkään pahoin että mikäli me emme saa poliisin resursseja pidettyä hyvinä koko suomessa kaikissa juttutyypeissä me ajaudumme pikkuhiljaa oman käden oikeuteen me ajaudumme pikkuhiljaa laittomuuden tilaan

arvoisa puhemies

siitä olemme kuulleet tänäänkin pari tuntia kun käytiin tätä byrokratian purkamiskeskustelua ja hallitusohjelmassa on paljon isoja kärkihankkeita joita halutaan viedä eteenpäin

myös viime vaalikaudella oli liikkeellä erilaisia kehittämishankkeita julkisessa hallinnossa ja tietysti niihin hankkeisiin me kaikki kansanedustajat suhtaudumme vähän eri tavalla riippuen siitä mistä puoluekannasta ja mistä päin salia olemme ja olemmeko oppositiossa vai hallituksessa

mutta sellainen havainto minkä tuolta voi tehdä on se että kyllä kun näitä isoja uudistuksia viedään eteenpäin niin kuin vietiin kuntauudistusta viime vaalikaudella kun vietiin sote uudistusta kun tullaan toteuttamaan nyt sote uudistus tällä vaalikaudella niin on äärettömän tärkeää että jo siinä lainvalmistelun alkuvaiheessa otetaan vakavasti ne perustuslailliset kysymykset

ja toivonkin sitä ihan meidän uuden hallituksen juha sipilän ministereitten puolesta että myös oikeuskansleri terästää sitä omaa tekemistään siinä valtioneuvoston oikeudellisena neuvonantajana ettei ajauduta siihen tilanteeseen että aivan kalkkiviivoilla perustuslakivaliokunta joutuu toteamaan että tämä uudistus tämä reformi ei olekaan toteutettavissa nykyisen perustuslain voimassa ollessa

siellä tulee niin monessa kohtaa esille se että ihmiset eivät saa perustoimeentuloaan ihmiset eivät saa hoitoa joka puolella suomessa tasa arvoisesti sen takia että kunnilta alkavat rahat loppua

arvoisa puhemies

sinne on nyt tullut pitkään litaniaan asianajajien julkisten oikeudenkäyntiavustajien lisäksi myös tällainen uusi henkilöryhmä nimeltä luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat lupalakimiehiksikin heitä kutsutaan

arvoisa puhemies

allekirjoittanut on itse asiassa tällä hetkelläkin vielä siellä lupalakimiesten luettelossa ja olen sitä työtä tehnyt tällaisena uudenlaisena henkilönä joka on yleisen valvonnan piirissä niin asianajajaliiton yhteydessä toimivan valvontalautakunnan valvonnan piirissä kuin oikeuskanslerin valvonnan piirissä

pidän hyvänä ja on tärkeää että kaikki ihmiset jotka hoitavat tavallisten kansalaisten oikeusasioita ovat ne rikosasioita perhe perintöasioita ovat valvonnan piirissä

tilanne on tällä hetkellä se että kun on rajattu mahdollisuuksia niistä henkilöistä ketkä saavat esiintyä oikeudessa ja ketkä saavat avustaa ihmisiä heidän oikeudellisissa ongelmissaan niin tämä on pahentanut sitä pulaa sitä ammattitaitoisten oikeusavustajien pulaa mistä asianajajaliittokin on huomauttanut että meillä on paikka paikoin maassa sellaisia alueita missä kansalaiset eivät enää tahdo saada juristia itselleen jos he tarvitsevat apua kun heidän asiansa on oikeudessa

itse pidän arvoisa puhemies tärkeänä sitä että sen lisäksi että meillä on poliisipalvelut koko maassa kyllä meillä pitää olla asiantuntevien oikeudellisten avustajienkin verkosto koko maassa

asiahan on hyvin ongelmallinen ja me kaikki tunnustamme ja myönnämme sen että suomessa on uskonnonvapaus ja laaja uskonnonvapaus pitää tietysti olla mutta kyllä jaan sen huolen jonka vaikka edustaja ben zyskowicz on monta kertaa tässä salissa tuonut esille

vaikka perus ja ihmisoikeudet ovat äärettömän tärkeitä ja niistä ei saa tinkiä niin ei perus ja ihmisoikeuksista saa tehdä niin teoreettisia ja käytännön elämälle ja suomalaiselle kulttuurille vieraita ettei meidän hyviä kauniita hienoja tapojamme voisi toteuttaa meidän kouluissamme tai muissa julkisissa yksiköissä

minä rohkaisenkin niin ylimpiä laillisuusvalvojia kuin sitten meitä lainsäätäjiä ja virkamiehiäkin miettimään mitenkä me voimme turvata vaikka kauniin suomalaisen perinteen laulaa suvivirsi kaikissa kouluissa sillä tavalla ettei kenenkään ei luterilaisen tai uskonnottoman oikeuksia loukata

olen aivan varma että siihen on olemassa käytännönläheisiä tapoja ja me emme turhaan vedä lokaan meidän perusoikeusjärjestelmäämme sen takia että perustuslaille annetaan käytännön elämälle vieraita tulkintoja

toinen kerta kun tämmöisiä käytännön elämälle vieraita tulkintoja on esitetty on tapahtunut tänä keväänä kun apulaisoikeusasiamies toinen iso laillisuusvalvoja mikä meillä suomessa on antoi ratkaisun että huippu urheilijoille jotka edustavat meitä kansainvälisesti ei enää voisi varusmiespalveluksessa räätälöidä omia ratkaisuja

rouva puhemies

professori kaarlo tuori jota käyttää perustuslakivaliokuntakin aika paljon asiantuntijana on puhunut oikeuden ratiosta ja voluntaksesta

nämä hienot latinalaiset sanat tarkoittavat sitä että kun me säädämme lakeja säädämme vaikka kunnille kokeilulain niin että voidaan uusia toimintatapoja lanseerata niin se on sitä oikeuden voluntasta

mutta oikeuden ratiota on se että rajoitetaan myös sitä meidän vallankäyttöämme että eduskunta ja kuntienkaan päättäjät eivät voi tehdä ihan mitä haluavat

on tosi arvokasta että meillä on oikeuskansleri ja oikeusasiamies joille voi kannella ja pidän tärkeänä sitä että nämä laajat oikeusturvamahdollisuudet ylläpidetään myös vaikeina taloudellisina aikoina

vaikka keskustelua käydään niin kyllä länsimaisen oikeusvaltion ja pohjoismaisen oikeusvaltion perinteet ja periaatteet pitää pitää voimissaan

kun nyt toista päivää olen seurannut tätä keskustelua juha sipilän hallituksen ohjelman tiedonannosta on ollut kyllä välillä vaikea tunnistaa tätä ohjelmaa ja tunnistaa tätä hallitusta näistä oppositiopuolueitten käyttämistä puheenvuoroista

saamani äänestäjien ja kansalaisten palautteen mukaan myöskään siitä toistuvasta huudosta mitä on täältä pöntöstä kuultu ja myös lukuisista välihuudoista on ollut vaikea tunnistaa tätä ohjelmaa

käy mielessä vähän tämän aikaisemman helsingin sanomien artikkelin pohjalta että mahdetaankohan oppositiopuolueissa osittain elää jonkinlaisessa kuplassa

herra puhemies

hallitusohjelman laatimistapa viestittää minun mielestäni johtajuudesta ja siitä että juha sipilän johdolla suomen haasteita ja ongelmia aletaan toden teolla laittamaan ojennukseen

haluan kiittää hallitusta varsin järkevästä pienestä mutta järkevästä lainsäädäntöhankkeesta ensinnäkin tietenkin sen takia että on hyvä että tuomiot liikkuvat ja maksut saadaan maksettua ja uskalletaan tehdä sopimuksia rajojen yli koko euroopassa toki ja erityisesti pohjoismaissa kun nyt tanskasta ja norjasta on kysymys

arvoisa puhemies

tällaisena aikana kun eletään taantuman keskellä ei voi väheksyä yhtään liikettä millä rohkaistaan suomalaisia yrityksiä laajentamaan omaa bisnestään ihan meidän lähialueellemme ja kauemmaksikin ja tekemään vientiä

kuitenkin asiantuntijat jotka ovat ohjelmaa arvioineet ovat todenneet että hallitusohjelmassa olevat säästöt kohdentuvat varsin hyvin kaikkiin eri väestöryhmiin

nuorena kansanedustajana uutena kansanedustajana en voi hyväksyä sellaista politiikkaa että jatkettaisiin tätä kestämätöntä talouspolitiikkaa jota aikaisempi hallitus harjoitti

ehkäpä tämäkin lakihanke on omalta pieneltä osaltaan sitä sääntelyn sujuvoittamista ja turhien normien ja byrokratian purkamista

on aika mielenkiintoista että yllättävän monikin suomalainen pk yritys ei ihan lähialueellekaan tee ruotsiin norjaan tanskaan kauppaa

keskustelu päättyi

asia lähetettiin lakivaliokuntaan

arvoisa puhemies

sosiaali ja terveydenhuollon kokonaisuudistus viedään vihdoinkin maaliin ja se toteutetaan kansanvaltaisella tavalla demokraattisella tavalla vaaleilla valittujen päättäjien kautta

kunnille annetaan enemmän itsehallintoa ja vapautta

kuntakokeiluista säädetään oma lainsäädäntö jolla annetaan mahdollisuus yksittäisille kunnille kokeilla maalaisjärkisempiä ja parempia tapoja tehdä asioita

pienet oikeusjutut siirretään kevyempiin menettelyihin jotta syyttäjillä ja tuomareilla jää aikaa isoihin juttuihin joissa on merkittäviä taloudellisia intressejä tai yksilön koskemattomuudesta kysymys

arvon puhemies

nimittäisin tätä juha sipilän ykköshallitusta maalaisjärkiseksi hallitukseksi tai miksei toki myös kaupunkilaisjärkiseksi hallitukseksi

herra puhemies

kommentoin lyhyesti edustaja zyskowiczin erittäin ansiokasta puheenvuoroa vain perustuslakivaliokunnan käytännön osalta kun siellä itse asiaa olin käsittelemässä

tämä kielto ei nyt koske asumistiloja mitä autoissa voi olla vaikka asuntoautoissa koska ne ovat kotirauhan piirissä joka on suojattu jo varmaan juhana herttuan ajoista meillä suomessa

loppuun totean vielä edustaja zyskowiczille että nämä tubettajat kuvaavat itsestään videoita he eivät ole putkimiehiä

arvoisa herra puhemies

tänään meillä on lähetekeskustelussa ulkomaalaislain muuttaminen pieniltä mutta aika merkittäviltä osin

ensinnäkin haluan kiittää juha sipilän hallitusta siitä miten nopeasti ollaan kyetty ihan säädösmuutoksinkin reagoimaan tähän yllättävään turvapaikkakriisiin mikä meillä viime vuonna puhkesi

tämä lakimuutos on omalta osaltaan niitä ensimmäisiä muutoksia joita nyt sitten lainsäädäntöön tehdään tilanteen saamiseksi hallintaan

arvoisa puhemies

ihmisvirrat liikkuvat suhdanteitten mukaan

tilanteista riippuen lähtöalueet vaihtelevat ja tilanteista riippuen myös kohdealueet ja alueet joihinka pyritään turvapaikkaa hakemaan ja muuttamaan vaihtuvat

kyllä näitä ulosotossa olevien henkilöitten suojaosuuksia heidän tuloistaan täytyy säännöllisesti seurata ja katsoa että ne ovat inhimillisiä ja kannustavia sitä kannustavuuttahan hallitus ennen kaikkea ajaa

sosiaalinen media ja internet tarjoavat valtavat mahdollisuudet kannustaa ihmisiä lähtemään ja myös välittämään oikeaa tietoa siitä että ei välttämättä kannata lähteä matkaan hengenvaaralliselle reissulle kohti eurooppaa

meidän pitää välttää kaikkia turhia vetovoimatekijöitä ja oleellisinta on isossa kuvassa se että jatkossa turvapaikanhakijat vainoa sotaa huonoa elintasoa ties mitä syitä paossa olevat ihmiset saavat apua mahdollisimman lähellä lähtöalueita ja sinne kannattaa suomen taloudellisia resursseja ja euroopan unionin taloudellisia resursseja kohdistaa

ja oikeastaan myös sellaisen asian haluaisin kysyä oikeusministeriltä mikä liittyy tähän kokonaisuuteen että mitenkä voi se positiivinen luottorekisteri eli se että meillä olisi kansallinen rekisteri mistä näkyvät jokaisen henkilön velat

velat kuitenkin pitää maksaa se on markkinatalouden pohja

hallitus on pitänyt kuitenkin tärkeänä varmistaa että suomen lainsäädäntö ja käytäntö eivät ole muita euroopan unionin jäsenvaltioita ja euroopan unionin lainsäädännön asettamaa vähimmäistasoa suotuisampia

suomen lainsäädäntö näyttäytyy tällä hetkellä kansainvälisen suojelun antamisen osalta hieman suotuisampana kuin mitä euroopan unionin ja kansainväliset velvoitteet edellyttäisivät

varmasti pitää lopettaa tupakointi asunnoissa lasten aikana ja pitäisi savuttomaan suomeen päästä mutta kuitenkin kaikissa päihteissä valistuksen ja sivistyksen lisääminen ovat ainoita keinoja päästä lopullisesti eteenpäin

tiedossa on myös että useat muut euroopan unionin jäsenvaltiot ja muut pohjoismaat suunnittelevat tarkennuksia kansainvälistä suojelua koskevaan sääntelyyn ja käytäntöön

hallituksen esityksestä ilmenee että meillä on tällä hetkellä kolme päätapaa myöntää turvapaikka henkilölle joka sitä täältä tulee pyytämään

meidän oma kotikutoinen kansallisesti tehty mahdollisuus oma kotikutoinen kansallisesti tehty mahdollisuutemme on ollut osittain päällekkäinen tämän toissijaisen suojelun kriteerin kanssa ja käytännössä sen käyttö on ollut hyvin vähäinen

muun muassa täällä nykyisessä ulkomaalaislaissa mainitun ympäristökatastrofin perusteella ei ilmeisesti ole ollenkaan myönnetty turvapaikkaa

näiden kansainvälisen suojelun kautta annettavan oleskeluluvan ja tämän toissijaisen suojelun perusteella suomi pystyy antamaan apua niille ihmisille jotka sitä apua todella tarvitsevat ja täytämme kaikki meidän eurooppalaiset ja maailmanlaajuiset velvoitteemme

tämä tiedoksiannon antaminen se että jatkossa myönteisen oleskelulupapäätöksen voisi antaa tiedoksi turvapaikanhakijalle maahanmuuttoviraston virkamies ja kielteiset antaisi tiedoksi sitten poliisi ei ole ehkä käytännössä niin mukava ja käytännöllinen miltä se kuulostaa sillä siinä on olemassa se riski että jos turvapaikanhakija saa tiedon että hänelle on tulossa tiedoksiantoa sitä lappua tuomaan poliisi niin hänhän tietää silloin että nyt on tulossa kielteinen päätös nyt minä joudun suomesta pois ja silloin riski karkaamiseen ja muuhun häiriökäyttäytymiseen on olemassa

meillä on yli puoluerajojen ja yli hallitus ja oppositiorajojen täysi työ ja hyvä yhteisymmärrys suomen sisäisen turvallisuuden parantamiseksi

kuten on varmasti laajasti tullut tässäkin istunnossa ilmi ja muutenkin julkisessa keskustelussa niin eletään vaikeita taloudellisia aikoja eikä ole helppoa laittaa suomea kuntoon ja nousuun

loppuun puhemies haluan todeta sen että minusta tässä lakiesityksessä on hyvin pitkälti kysymys siitä mistä tasavallan presidentti sauli niinistö puhui valtiopäivien avajaisissa meillä

mutta onneksi voidaan tehdä myös positiivisia ratkaisuja voidaan antaa vapauksia ja mahdollisuuksia paikallisille toimijoille sinne alueelle ja siitä on tässä kysymys

kysymys on myös turhan sääntelyn purkamisesta olemassa olevien säädösten sujuvoittamisesta elikkä näistä byrokratia ja normitalkoista

tätä tasavallan presidentin perusajatusta myös tämä erittäin hyvä lakiesitys osaltaan tuo lihaksi jos ykkösteatterina ja pystyykö näytä olevan poissa

kuten on tullut tässä keskustelussa esille niin edelleen oikeusturvatakeet ovat olemassa ei tarvita näitä vastalauseessa esitettyjä muutoksia tähän lakiin ja siksi tuenkin valiokunnan enemmistön kantaa ja olen sitä mieltä että viedään tämä laki tällaisena eteenpäin ja annetaan vapautta toimia

voisinko todeta että meitä täällä eduskunnassa istuvia joskus arvostellaan siitä että emme käy vakavasti asioita läpi ja pohdi näitä lakiesityksiä

minusta ainakin tämä keskustelu mitä täällä on käyty tämän ulosottokaaren muuttamisen ja vanhentumislain muuttamisen osalta on ollut kaikkea muuta

pidän erittäin positiivisena sitä että digitalisaatio huomioidaan kaikki sähköiset mahdollisuudet huomioidaan nyt laajasti tässä ulosoton käytännön toteuttamisessa

toivon että tämä digitalisaatio etenee juha sipilän hallitusohjelman mukaisesti ja myös muualla oikeudenhoidossa ja lainkäytössä me saamme videoyhteydet käräjäsaleihin pystymme etätodistelut ja muut hoitamaan ja säästämään siten vaivaa ja kustannuksia

arvoisa puhemies

varsinkin nuorilla ja iäkkäillä ihmisillä ja muuten haavoittuvassa asemassa olevilla ihmisillä on vaikeuksia pitää itsekuri ja hallita ehkä sitä omaa velkaantumistaan

toisaalta kuitenkin kaikessa maksukyvyttömyyslainsäädännössä pitää ylläpitää maksumoraalia ja kevytmielistä velkaantumista ei pidä tukea

toivoisinkin että kaikilla kouluasteilla niin peruskoulussa kuin sitten toisen asteen oppilaitoksissa oikeus ja taloustietoa tulisi enemmän mukaan

jaan kyllä niin edustaja juhantalon kuin edustaja taavitsaisenkin huolen siitä että meidän pitää varoa etteivät ulosoton korot maksut ja liian pienet suojaosuudet johda siihen että velkaantunut ihminen lopettaa elämänsä ja lopettaa olemasta tuottava yhteiskunnan jäsen

siihen ei saa tämä tilanne johtaa vaikka meidän pitää pitää huolta siitä että velat pitää maksaa vaikka täällä taisi vasemmalta puolelta salia joku sitäkin jo tuolla yksityisessä keskustelussa epäillä

arvoisa puhemies

muinaispohjoismainen sanonta on että lailla maata on rakennettava ja se kertoo sen että kyllä kaikki viranomaiset myös luottamushenkilöt jopa kunnissa hekin rinnastuvat meidän lainsäädännössämme virkamiehiin joutuvat noudattamaan lakia

eivät kunnat kun ne sitten jatkossa toivon mukaan myöntävät näitä poikkeuslupia voi toimia niin kuin ne haluavat eivätkä maakunnatkaan kun aikanaan niihin sitten saadaan lainsäädäntö päätettyä

aivan kuten täällä keskustelussa on tullut mainiosti esille kuntien ympäristötoimet siellä toimivat viranhaltijat ja siellä olevat toimielimet tekevät satoja tai rohkenen sanoa tuhansia päätöksiä koko ajan

voi olla aivan hyvinkin että niistä päätöksistä joista on valitettu siellä on sitten valituksia saattanut mennä läpi mutta kysymys on tulkinnanvaraisista lainsäädännön kohdista

jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ilman aiheetonta viivästystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa ja oikeus saada omia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tällaisen lainkäyttöelimen tutkittavaksi

arvoisa puhemies

tupakkalainsäädäntö on suomessa kiristynyt useiden vuosien ajan ja itse muistan erittäin elävästi kun tupakkalaissa tapahtui iso muutos ja ravintolatupakointi kiellettiin

muistan että kun silloin ensimmäisen kerran menin ravintolaan jossa oli aikaisemmin ollut tupakansavua ja sitten siellä ei ollut sitä savua niin kyllä se tuntui positiiviselta vallankumoukselta astmaatikolle joka on yleensä aina saanut valtavan yskänkohtauksen kun on ollut tilassa jossa on paljon tupakansavua

lakiesityksessä asetetaan nyt selkeä tavoite siitä että tupakan käyttö pyritään lopettamaan kokonaan suomessa tavoitellaan niin sanottua savutonta suomea ja tämä on tosi hyvä ja hieno tavoite

arvoisa puhemies

iso muutos mikä nyt tapahtuu on se että jatkossa asunto osakeyhtiöillä ja muilla niin sanotuilla taloyhtiöillä on mahdollisuus lähteä kieltämään tai teknisesti ja virallisesti hakea kunnalta kieltoa että parvekkeilla ei enää saa tupakoida

arvoisa rouva puhemies

tämähän on vuosia kestänyt vääntö ja jokainen meistä edustajista on varmasti saanut runsaasti palautetta sekä sen osalta että pitää kieltää että sitten on vedottu niihin asukkaitten vuokralaisten ja osakkeenomistajien oikeuksiin

kannan saman huolen kuin edustaja mattilakin että oikeasti nämä ratkaisut joita oikeuskansleri antaa ja eduskunnan oikeusasiamies antaa koettaisiin myös niin jos siellä on tullut sitten vaikka huomautus tai on käsketty kiinnittää huomiota johonkin lain säännökseen että aidosti se kantelija kokisi että on saanut oikeutta ja varmasti tässä on tehostamista